siinä liedon tapauksessahan auto oli täynnä rynnäkkökivääreitä pistooleja naamiointivälineitä räjähteitä ja luotiliivejä ja siinä tapauksessa paljon puitiin sitä ja jäi ehkä epäselväksikin oliko tapauksessa kyse valmistelusta vai yrityksestä

tietoturva luonnollisesti keskustelu ja luotettavuus ovatkin avainasemassa näissä kysymyksissä mutta luotan siihen että nämä järjestelmät ovat meillä aukottomat

tähän uuteen rikoslakiin nyt ehdotetaan lisättäväksi säännökset näiden eräiden törkeiden rikosten valmistelun rangaistavuudesta ja pidän hyvänä sitä että siinä nyt luetellaan tappo murha surma törkeä pahoinpitely panttivangin ottaminen ja törkeän ryöstön valmistelu

kuten pelkonenkin toi täällä aikaisemmassa puheenvuorossa esille niin koska tämä on uutta lainsäädäntöä niin sen soveltamista ja toimivuutta on kuitenkin käytännössä tarkoin seurattava ja arvioitava myös jatkossa sitä pitäisikö se laajentaa koskemaan myös muita rikoksia kuten lapseen kohdistuvia seksuaalirikoksia tai järjestäytyneen rikollisuuden rikoksia

arviota siitä miten tämä käräjäoikeuksien ja muiden oikeuspalvelujen etääntyminen kansalaisista on vaikuttanut kansalaisten omien oikeuksien puolustamiseen ei ole saatavilla ja kun tulen tuolta maakunnasta kyllä minulla epäilemättä se näppituntuma on tässä asiassa että kynnys oikeuslaitokseen ja omien asioitten eteenpäinviemiseen on noussut korkeammalle tasolle

arvoisa puhemies

tämä oli hyvä uudistus kuudesta viranomaisesta tosiaan kaksi viranomaista muodostettiin ja lapissa viranomaiset tunsivat toisensa jo entuudestaan hyvin joten yhteistyömuodot löytyivät näissä uusissa kuoseissa hyvin myös organisaatiossa

ymmärrän kyllä sen että ammattiliikenteessä veneet ovat suurempia niissä kuljetetaan enemmän rahtia ja monesti niissä on myös enemmän matkustajia mutta siitä huolimatta olisin kyllä nähnyt mielelläni että tässä olisi pysytelty samoissa rajoissa ja otettu harkittavaksi myös tämä vesiliikennejuopumuksen promillerajan laskeminen

tavoitteena oli myös asiakaslähtöisyys ja tältä osin kyllä on sanottava että se ei ole vielä kirkastunut kuntalaisten mielissä mihin missäkin asiassa otetaan yhteyttä

eli voi sanoa että nämä avit ja elyt menevät kyllä somasti sekaisin keskenään ihmisten mielissä ja tähän kyllä toivoisin panostusta jatkossa että tätä tiedottamista ja selkeyttämistä tulisi

tähän hallituksen esitykseen ei myöskään sisälly muutosehdotusta huumausaineiden nollatoleranssista ja toivoisin kyllä että tähän suuntaan mentäisiin jatkossa koska muissa liikennevälineissä tämä on käytössä

täällä on ollut hyviä puheenvuoroja tämän iltapäivän aikana ja minusta olisi tärkeää nimenomaan että tällä olisi ennalta käyttäytymistä ohjaavaa vaikutusta

puollan kyllä sitä että meille tulisi käyttöön pelastusliivien käyttöpakko

siitä huolimatta että nämä raharaamit ovat tiukat minusta tätä selonteon sisältämää hankeluetteloa ei tarvitse hävetä

mutta kysyisin kuitenkin ministeriltä

jos ja kun taloudellinen tilanne tässä paranee voiko tältä kakkosluettelolta siirtää tänne ykkösluettelolle toteutettavaksi hankkeita sitä mukaa

onko mahdollista että kasvun työllisyyden ja elvytyksen nimissä voitaisiin jo tuossa toukokuun lisätalousarviossa löytää rahaa tämmöisiin pieniin kustannustehokkaisiin liikennehankkeisiin ja kompensoida sillä nimenomaan näitä alueita pohjois karjalaa keski suomea ja muita missä on nyt ollut näitä kärsimyksiä pohjois karjala keski suomi ja muut esimerkiksi varuskuntalakkauttamisien myötä

sopimuksesta ei voi jättää mitään pois ja kun sopimus on ratifioitu se on sellaisena voimassa olevaa oikeutta joka velvoittaa suomen valtiota

tämä tavoite oli hallitusohjelmaan kirjattu ja myös sosialidemokraattien tavoite ja pidän sitä hyvänä että ministeri on tuonut tämän esityksen nyt tänne meille käsiteltäväksi

tämä nyt kattaa sitten jatkossa muun muassa nämä koulusurmat rahankuljetus ja kultasepänliikeryöstöjä valmistelleiden ammattirikollisten toiminnan suitsee tätä mikä on hyvä asia

sitten kun nimet ovat sopimuksessa alla kyse on sopimuksen toimeenpanosta ja sen sisältö sitoo sellaisenaan

hallitus katsoo tulevaisuuteen

tietenkin nyt jää kysymys siitä mikä merkitys on tällä lausumalla

jokelan koulusurmia tutkineessa raportissa muun muassa todettiin

lisätalousarviossa esitetään määrärahoja aloituspaikkojen lisäämiseksi aloille joille on ennustettu työvoimapulaa tai sitä on jo nyt

kävin vastikään tutustumassa tromssassa jossa on tämä suomi talo

henkirikoksen valmistelu tai suunnittelu ei ole rangaistavaa mikä pienentää poliisin mahdollisuuksia puuttua koulu uhkauksiin tai koulusurmien valmisteluun viittaavaan toimintaan

näin nopeutetaan myös nuorten koulutusuran alkua ja pidennetään työuria

tiedetään mitä tarjouskilpailuja on auki on alkukarsinnat järjestetty näille suomalaisille yrityksille ja niille jotka läpäisevät nämä karsinnat järjestetään sitten jatkoneuvottelut

tämä on se ydinkysymys

lappiin paikkoja lisätään muun muassa sairaanhoitaja ja sosiaalityölinjoille luontopainoitteiseen luokanopettajakoulutukseen sekä oikeustieteelliseen tiedekuntaan

mihin tässä asiassa voi uskoa

rikosten valmistelutoimet on kriminalisoitu jo nykyisellään muun muassa ruotsissa ja norjassa eli kokemuksia löytyy eri maista ja hyvä että on nyt myös suomessa otettu askel tähän suuntaan

arvoisa herra puhemies

lapissa meillä on vaarana se että jos nuoret joutuvat lähtemään hyvin kauas kotoa opiskelemaan voi paluu kotikonnuille jäädä tekemättä jos elämä etelässä vie mennessään

arktisella alueella on lähdössä monia hankkeita liikkeelle kaasu ja öljyhankkeita ja investointeja on lähdössä käyntiin niin että paljon on mahdollisuuksia

sinänsä pidän kyllä tätä uudistusta parempana kuin tuota viime kaudella esitettyä tasauspaikkajärjestelmää

on kylläkin totta että ei tämä rangaistusvastuun ulottaminen valmistelutoimiin ole täysin ongelmatonta

siksi on tärkeää että esimerkiksi hoitohenkilökuntaa koulutetaan ympäri suomea riittävät määrät ja näin turvataan työvoiman saatavuus myös maakunnissa

se ei ollut läpinäkyvä ja se laskentamenettely oli hyvin monimutkainen

siellä nämä laillisuusperiaate yleiset oikeusturvanäkökohdat teon tunnusmerkistötekijät ja näyttöön liittyvät kysymykset tulevat varmasti olemaan sellaisia joita on pohdittava myös tuolla lakivaliokunnan käsittelyssä

kuulisinkin mielelläni ministeriltä miten hän näkee tämän tulevaisuuden

vaali iltana olisi ollut vielä epätietoisuutta siitä ketkä todellisuudessa tulivatkaan eduskuntaan valituiksi koska esimerkiksi se laskenta olisi mennyt varmasti seuraavan vuorokauden puolelle kun näitä paikkoja olisi tasattu eri vaalipiirien kesken että mihin ne olisivat menneet

nämä ovat erittäin hyviä tulevaisuuteen katsovia päätöksiä

sikäli nämä säännökset tulevat varmaan sovellettaviksi suhteellisen harvoin ja tietenkin tulevat lisäksi myös nämä valmistelurikosten määrittelyyn liittyvät ongelmat

zyskowicz jo viittasikin näihin leipäveitsikeisseihin täällä aiemmin eli kun menet ostamaan kaupasta leipäveitsen niin osoittaako se vielä sitä että on harkintaa sitten tehdä sillä tappo tai murha

mutta tuossa debatissa edustaja pekkarinen kritisoi hyvin voimakkaasti sitä että lappi yhdistettäisiin muihin vaalipiireihin vaan hänestä tulisi tunnustaa että lapilla on omia erityispiirteitä ja jylisi että keskusta ei tule hyväksymään tätä

kysyisinkin mieluusti kuulisin keskustan edustajilta kernaasti mikä teidän vaihtoehtonne sitten on että lapissa tämä vaalipiiri ja äänikynnys voitaisiin laskea ja madalloittaa koska todellisuudessa ne vaihtoehdot ovat vähissä koska on pitkät rajat niin norjan ruotsin kuin venäjän kanssa

arvoisa herra puhemies

edustaja zyskowicz käytti täällä tuttuun tyyliinsä hyvin reipashenkisen puheenvuoron jossa perusoikeusasiantuntijat kyllä vedettiin aika tavalla kölin alta

itse myös samaisia herroja tuolla valiokunnassa kuulleena en yhdy kyllä tähän näkemykseen mutta siinä suhteessa kyllä että meillä asiantuntijapiiri on perustuslakivaliokunnassa liian suppea

eli katsantokannat ovat jo lähestulkoon tiedossa ennen näitä kuulemisia ja siinä suhteessa kannustaisin kyllä kaikkia oikeustieteen ylioppilaita myös tähän perusoikeusjuridiikkaan tutustumiseen koska sillä saralla meillä kyllä löytyy tilaa myös asiantuntijapuolella

lasten henkilökohtaisen koskemattomuuden ja turvallisuuden kannalta on tärkeää että lasten ja nuorten kanssa työskentelevät henkilöt voidaan varmuudella todeta työhönsä soveltuviksi ja näen erittäin tärkeänä että jatkossa myös lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustat voitaisiin selvittää nimenomaisesti tätä näkökulmaa ajatellen

mutta siinä aikataulussa kuten täällä on kuultu että viimeisinä parina viikkona runtattiin tämä esitys läpi sanon runtattiin koska se oli tosiaan nopeatahtinen käsittely tehtiin kyllä kaikki voitava mitä sillä aikataululla oli mahdollista tehdä

jaskari äskeisessä puheenvuorossaan eli jos tämä kaivoslaki menee nykymuodossaan läpi niin mitä on kuulunut tuolta kentältä se vaikeuttaa entisestään uusien toimijoiden mukaantuloa koska malminetsinnän kaivostoiminnan aloittamisen ja louhinnan hinta tulee nousemaan

edustaja salonen otti tuossa esille tämän lakialoitteen lain tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain muuttamisesta

täytyy sanoa edustaja kivelä viittasi täällä virkamiehiin hän ehti poistua jo että kyllä tästä salista löytyivät syylliset jotka halusivat tämän esityksen viedä hinnalla millä hyvänsä läpi

pitäisin tärkeänä että myös tämä saisi arvoisensa käsittelyn valiokunnassa uskon niin ja se tulisi hyväksyttäväksi koska totta on että meillä ei ole kyllä varaa siihen että se että tällaiset henkilöt ovat tuomion saaneet jää työnantajalta tietämättä ja he saavat jatkaa työskentelyä sitten lasten ja nuorten parissa koska tieto ei ole kulkeutunut sinne minne sen pitäisi kulkeutua

kysyisinkin ministeri pekkariselta eikö tämä kaivoslakiesityksen linjaus ole nyt juuri päinvastainen kuin mitä esimerkiksi tällä luonnonvaraselonteolla tavoitellaan

arvoisa herra puhemies

pallas yllästunturin kansallispuisto on kävijämäärältään maamme suosituin kansallispuisto

näillä sanoilla pidän tätä lakiesitystä erittäin tärkeänäkaan

tässä on muun muassa tämä että salaista pakkokeinoa voidaan käyttää myös lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisessä mikä on tärkeä näkökohta

kuluvan vuoden alussa vahvistetussa kansallispuiston hoito ja käyttösuunnitelmassa on varauduttu lähivuosina kävijämäärän huomattavaan kasvuun

keskustelu asiasta mitään sille että tärkeänä ja perustuslakivaliokunnan sivistysvaliokunnan sekä työelämä tasapuolisen kannatettavana

myös matkailukeskuksen lähimaastossa retkeilevien määrän on arvioitu nousevan

pallastunturin matkailukeskuksen alueelle kohdistuu huomattava määrä päiväretkeilyä lähiseudun isoista matkailukeskuksista

matkailukeskuksen palvelut ja tilat ovat riittämättömät

huoltotoiminnan puutteiden vuoksi alueen kunnossapito on heikentynyt

tässä on jo monesti se kuultu että eu ei edellytä metsähallituksen metsätaloustoimintojen osakeyhtiöittämistä

sekä hotellia että opastuskeskusta on tarpeen laajentaa

voimassa olevan lainsäädännön mukaan rakentaminen kansallispuistossa on lähtökohtaisesti kielletty

on totta että kilpailuneutraliteetti on kyllä toteutettava ja tämä edellyttää veroedun ja konkurssisuojan poistamista mutta se olisi ollut monella muullakin tapaa toteutettavissa kuin nyt tällä osakeyhtiöittämisellä

siten esimerkiksi rakennuslupaa edellyttävät hotellirakennusten kunnostus ja laajentamistarpeet eivät ole mahdollisia ilman lainmuutosta

kansallispuistoista luonnonrauhaa hakevien kävijöiden määrä onkin suuri

tältä osin ei täyty hallitusohjelman kirjaus sen selkeyttämisestä

pallas yllästunturin kansallispuiston alueella olevan pallas hotellin kohdalla on kyllä todettava että se ei tällä hetkellä täytä ajanmukaisia vaatimuksia

ympäristöministeriössä onkin valmisteltu lakia pallas yllästunturin kansallispuistoa koskevan lain muuttamiseksi siten että olisi sallittua kunnostaa ja rakentaa kansallispuiston matkailua palvelevan hotellin majoitus ravintola ja muita palvelutiloja sekä laskettelurakennelmia

lisäksi täällä on tuotu esille tämä kolmas tase

on luonnon kannalta ongelmallista että kyse on meille kaikille tärkeistä ulkoilu ja retkeilyalueista ja niiden alistamisesta taloudellisen voiton tavoittelulle

ihmetystä kyllä herättää se miksi ylipäänsä perussuomalaiset ja keskustalaiset jotka vastustivat tätä samaista esitystä viime kaudella nyt seisovat sen takana

hanke on herättänyt paljon vastustusta mutta kansallispuiston lähialueilla asuvien ihmisten suhtautuminen on pääosin myönteistä

laajennushankkeen sijaan paikkakuntalaisia kuohuttaakin käynnissä oleva yksityismaiden pakkolunastusmenettely juuri tuolla pallas yllästunturin kansallispuiston alueella valtio kun on lunastamassa metsäpalstoja jotka ovat vuosisatoja kulkeneet perintönä suvun jäseneltä toiselle

oikeushallinnon alalla on käynnissä myös voimakas eläköityminen ja kun henkilöstö vähenee niin myös juttujen määrän on luonnollisesti vähennyttävä ja kuten täällä on peräänkuulutettu niin kullekin asiaryhmälle olisi saatava oikea asiaketju

lisäksi jos tähän osakeyhtiöittämiseen päädytään tämä yhtiöittäminenkään ei kuitenkaan takaa eu pykälien mukaista kilpailuneutraliteettia

tällä hetkellä on vääriä tehtäviä väärissä instansseissa

ei tunnukaan oikealta että tällä viime vaalikaudella hyväksytyllä lainmuutoksella puututaan perintöoikeuteen ja näiden palstojen perimysoikeus katkeaa

näitä ratkaisuja ovat muun muassa että summaariset asiat menisivät suoraan ulosottoon videokuulemisia lisättäisiin ja tiedoksiantomenettelyjä tehostettaisiin

myös matkailijoitten osalta lapissa tämä kysymys on jäänyt liian vähälle kaiken kaikkiaan

yhtenä ratkaisuna on myös väläytelty tämän tuomioistuinviraston perustamista jolloin saataisiin tässä maassa käytäntöjä yhtenäistettyä maakunnallisesti

toivonkin vielä harkintaa tässä asiassa

alueelle rakennettiinkin suomen ensimmäinen tunturihotelli

joka tapauksessa alueella on ollut hotelli jo ennen kansallispuiston perustamista samaan tapaan kuin kolilla ja kolillahan tämä asia on jo laitettu kuntoon

siksi alueella tulee huomioida erilaiset ristiriitaisetkin tarpeet alueen kehittämisessä

siten kunnostamis ja rakentamistöiden mahdollistamista alueella ei voi pitää ennakkotapauksena joka mahdollistaisi vastaavan toiminnan myös muissa kansallispuistoissa

arvoisa herra puhemies

tulen itse lapista ja siellä ruotsissa norrbottenin kunnassa on puoliavoin listavaali jossa sekä on pitkä lista että myös sen ohi voidaan äänestää henkilöä ja näen kyllä tämän että tässä olisi varteenotettavaa mallia myös meille jos näitä äänestysprosentteja saadaan sillä nostettua

kyllähän tämän tasauspaikkajärjestelmän myötä siirrytään järjestelmään jossa äänestäjäedustaja suhde on kaukainen kun päinvastoin sen tulisi olla läheinen

arvoisa puhemies

toinen lappilaisia kuohuttanut asia on haja asutusalueiden tiukentuneet vaatimukset jätevesien käsittelylle

pelkään kyllä että pelkona on se että sitten äänestysaktiivisuus entisestään laskee eduskuntavaaleissa tämän järjestelmän myötä

uudistus koskettaa jopa noin miljoonaa suomalaista

itse tulen rovaniemeltä joka on pinta alaltaan euroopan laajin kunta

tiukentuneiden vaatimusten taustalla on tieto siitä että puutteet haja asutusalueiden jätevesien puhdistuksessa ovat suurempia ongelmia vesiensuojelussamme tällä hetkellä

meillä on perustettu aluelautakunnat joka ilmansuuntaan

kallis täällä toisin vakuuttelee

siksi vaatimukset ovatkin perusteltuja

kyseessä on kuitenkin iso taloudellinen kysymys joka koskettaa suurta joukkoa kotitalouksia eikä tavallisia ihmisiä voi yksin jättää maksumiehiksi kun uudistuksen taustalla on yhteinen etu

enkä kyllä näe että tässä on demokratia millään lailla kaventunut päinvastoin parantunut kun nytten puhutaan tästä päätöksellisestä edustuksellisesta demokratiasta

ministeri brax sanoi että meidän mallissamme olisi ollut esimerkiksi oulu ja lappi yhdistettyinä

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

enemmistö maamme lapsista voi hyvin

lentoliikenne on lapin matkailun kasvun ja kansainvälistymisen perusedellytys ja nyt meillä on pullonkaulana se että finnair vähentää vuoroja ja heikentää aikatauluja ja ei saada matkailijavirtoja suunnattua lappiin

kuitenkin osa lapsista arviolta neljännes joutuu elämään erilaisten sosiaalisten terveydellisten tai taloudellisten ongelmien keskellä

matkailijan valitessa suomen lapin sijaan jonkin toisen kohteen häviäjänä on koko suomi

työttömyyden myötä monien lapsiperheiden tulotaso suorastaan romahti

saavutettavuuden heikentyminen uhkaa katkaista lapin matkailun positiivisen kehityksen ja seurauksena on työllisyyden heikentyminen valtion verotulojen vähentyminen investointien hyytyminen samoin valuuttatulojen väheneminen

samanaikaisesti peruspalveluja supistettiin

laman seuraukset näkyvät tänä päivänä perheneuvoloissa lastensuojelussa ja erikoissairaanhoidossa

on tärkeää tietenkin tuota aasian yhteyttäkin hoitaa mutta kysyn ministeriltä

köyhyysrajan alapuolella elävien lapsiperheiden osuus on kaksinkertaistunut

muutos koskettaa myös lapsettomia nuoria

kotitaloudet eivät pääse inflaatiota karkuun sillä hinnat ovat nousseet juuri välttämättömissä hyödykkeissä kuten elintarvikkeissa asumisessa ja liikenteen kuluissa

ensimmäiseksi rahat loppuvat pienituloisilta lapsiperheiltä

perheen heikko taloudellinen tilanne usein heikentää lapsen fyysistä ja psyykkistä terveyttä koulumenestystä ja vanhemmilta saatua huolenpitoa

mutta on tunnustettava myös se että meillä on erityisalueita ja lappi on yksi sellainen

toimeentulon riittämättömyyden syitä ovat työttömyys matalapalkkaisuus ja lapsiperheiden tulonsiirtoihin tehdyt leikkaukset

näin ei kuitenkaan ole vaan on selvää että lapin yhdistymistä ei voi ajatella länteen pohjoiseen eikä itään koska tulee ruotsi norja ja venäjä vastaan